viime eduskunnassa päätettiin fennovoiman rakentamisesta ja tämä on yksi osa tätä meidän energiapalettia ja kaikki ne mistä nyt puhutaan ovat riippuvaisia siitä mitä tälle asialle tehdään

eduskunnan talousvaliokunnan sosialidemokraatit ovat esittäneet että me päättäisimme tämän eduskunnan aikana hallituksen esityksestä kaksi ydinvoimalaitosta ja ensi eduskunnassa tämän kolmannen

on täysin väärin että tämä vaikuttaa tähän niin paljon

ja kun meillä nyt on nämä paljon puhutut innovaatioyliopistot joille kansanedustajatkin ovat antaneet omat roponsa monet kansanedustajat muun muassa keski suomessa on näin tehty niin meidän pitää ottaa nämä innovaatiot käyttöön innovaatiot nimenomaan uuden luomiseksi

elinkeinoministeri mauri pekkarinen koska tämä asia ratkeaisi niin vino veri

silloin kun alkoholin hintaa laskettiin niin se vaikutti alentavasti ja nyt tietysti sitten se vaikuttaa myös ylentävästi mutta se olisi pitänyt reilusti tehdä jo tämän vuoden puolella

myös monissa kunnissa joissa on oma kunnallinen energialaitos odotetaan tätäkin ratkaisua yhtä paljon kuin sotea tai ehkä enemmänkin koska siitä voi tulla rahaa

vaatisin selvempää otetta näihin asioihin

näkisin että sen tilanteen asemesta että on suomi köyhä ja siksi jää ja että puhumme että suomi on pieni meidän pitää nähdä että sveitsi on pieni maa ei ole väkiluvultaan kovin suuri eikä pinta alaakaan ole kovin paljon mutta se on juuri lääketeollisuudessa maailman kärkimaa

tämän takia kysyn

millä tavoin myös rahoituksellisesti yksityissektorin kanssa turvataan se että tällä uusiutuvalla on riittävästi tätä rahoitusta pitkäjänteisesti saatavissa

mikä se tilanne on tällä hetkellä näissä keskusteluissa fennovoiman osalta

se on suuri rakentamisprojekti joka myös merkitsisi työpaikkoja ja muita

suomella on monella tavalla kärkiosaamista mutta tässä tarvittaisiin se että tämä kärki ja huippuosaaminen laajenisi kapeasta keihäänkärjestä laajemmillekin sektoreille ja ennen kaikkea tulisi tuotannoksi joka loisi työpaikkoja huippuosaamiseen erikoistuneeseen teollisuuteen

mutta suomalaisessa puurakentamisessa olemme selkeästi jäljessä kaikista euroopan unionin metsävaltioista puurakentamisen osalta

valiokunta toteaa että uusiutuvan energian lisäysvelvoitteen käyttäminen edellyttää nopeita toimia

tämän vuoksi on olennaista että järjestelmä saadaan mahdollisimman pian toimimaan

sitä kautta suomesta tulisi tehdä kansainvälisille markkinoille nyt tässä olen esille tuonut lääketeollisuuden ja rokotetuotannon näille alueille todellinen viejä

ottaen huomioon että valtiontukeen vaikuttavien muutosten tekeminen edellyttäisi komissiossa edelleen vireillä olevan valtiontukinotifikaatiomme muuttamista pitkittäisivät järjestelmään nyt tehtävät muutokset sen käyttöönottoa entisestään

tämä asiahan tuli sillä tavoin minulle muutama vuosi sitten kun työeläkeyhtiöt halusivat ryhtyä fingridin omistajaksi jos se tulee mahdolliseksi ja tämä lehtinen oli heidän asiantuntijansa

on tärkeää että pystymme tähän rahoitusjärjestelmään saamaan lisää läpinäkyvyyttä samoin kuin huolehtimaan siitä että valvonta on kunnossa

tämän vuoksi valiokunta katsoo ettei tukijärjestelmän katteeseen ole tässä vaiheessa tarkoituksenmukaista puuttua

monet yrittäjät kysyvät sitä miten näille matkoille pääsee niin että maakunnat tulevat edustetuksi ja onko näissä nyt saavutettu niitä tuloksia joita on toivottu

en ole ihan varma onko suomi sitä ansainnut

tämä ei poista tarvetta jatkoselvityksille joissa muutostarpeita tulee harkita kattavien kustannushyötyanalyysien avulla

on tärkeää että nämä yhteiset pelisäännöt joita valvonnan kehittämisessä sovitaan soveltuvat myös suomen kaltaiselle maalle jossa on paljon tytäryhtiöpankkeja

on kysymys tuloerojen kasvusta työttömyyden kasvusta toimeentulon pienuudesta monilla eri ryhmillä näistä kysymyksistä

järjestelmän mahdolliselle laajentamiselle antaa pohjaa komission tuleva päätös nyt esitetyn järjestelmän euroopan unionin valtiontukisääntelyn mukaisuudesta

tämähän oli sosialidemokraattisen vähemmistöhallituksen merkittävä esitys ja näyttää siltä että sosialidemokraatteja aina tarvitaan kun lasten asioita hoidetaan

arvoisa puhemies

kysymys on luottolaitostoiminnasta annetusta laista

miten tämä team finland on lähtenyt tässä käytännössä toimimaan

martti lehtinen on se joka on tehnyt näitä kauppoja suomessa paljon muillekin kuin pelkästään näille joista nyt tässä on kysymys

näihin te ette ole kiinnittäneet tässä huomiota

miten nämä matkat ovat hyödyttäneet ja millä tavoin tämä nyt sitten käytännössä näitten valintojen osalta toimii ketkä pääsevät mukaan

tässä suhteessa meillä on erityisen paljon kehitettävää valvojien välisessä yhteistyössä ja juuri siinä että meillä pankit ja rahoituslaitokset toimivat yli rajojen

mutta yksi tärkeä asia tässä on käytännössä se millä aikataululla te tulette nyt tämän lainsäädännön tuomaan eduskuntaan ja koskeeko se myös kunnallishallintoa sillä tavoin että se on myös tässä mukana koska se on myös maakuntahallinnon osalta yksi tärkeä osa niin kuin näissä monissa tähän rahoitukseen liittyvissä kysymyksissä on käynyt ilmi

valiokunta on tehnyt tässä monia yksityiskohtaisia muutoksia jotka koskevat tariffijärjestelmään hyväksymistä kokonaiskiintiötä järjestelmän hallinnointia voimaantuloa ja järjestelmän jatkokehittämistä

käytiin keskustelua ulkomaisesta työvoimasta ja päädyttiin siihen että tämä oli silloin parempi ratkaisu

lailla pantaisiin täytäntöön luottolaitosdirektiivin viimeaikaiset muutokset jotka koskevat muun muassa valvontakollegioiden asettamista rajat ylittäviin luottolaitoksiin ja luottolaitosryhmiin omaisuuserien arvo paperistamista sekamuotoisten rahoitusvälineiden lukemista omiin varoihin suurten asiakasriskien valvontaa sekä palkitsemispolitiikan valvontaa

puulla parempiin päiviin se sointuukin jo erittäin kauniisti ja on kyllä hyvä otsikko tälle kokonaisuudelle mutta samalla sitten meidän kyllä pitää mennä itseemme

ja onko tehty osakassopimus jossa nimenomaan tämä tariffipolitiikka on annettu tälle vähemmistöosakkaalle ilmariselle ja valtio on luopunut vallastaan olla tätä määrittelemättä kuten täällä ministeri pekkarinen totesi että nyt ei pidetä enää alarajasta kiinni vaan mennään ylärajaan

silloisen pääjohtaja alli lahtisen toimesta järjestettiin pikakoulutusta niin että tämä saatiin sadoilletuhansille naisille mahdolliseksi

se toki hankaloittaa valvontaa mutta valvojien yhteistyöllä ja myös tiettyyn asteeseen asti ylikansallisella valvonnalla pystytään näitäkin ongelmia voit lisäkysymys ja sinnemäki listasi voittamaan

jos ei metsäteollisuus ole hoitanut asioita riittävän hyvin eivätkä siihen liittyvät yhtiöt eikä hallitus niin ei myöskään eduskunta kun on tullut metsäasioita esille

arvoisa puhemies

mutta tämä liittyy verotukseen eli valtiovarainvaliokuntaan tämä kuuluu liikenteeseen liikennevaliokuntaan tämä kuuluu koulutukseen eli sivistysvaliokuntaan ja työllisyyteen eli työ ja tasa arvovaliokuntaan

yksi olennainen tekijä joka on mahdollistanut riskien kätkemisen on korkean salaisuuden veroparatiisitaloudet

ja nyt on aika parantaa tätä sanon sen nyt nykyisenä kansanedustajana että tulee tämäkin laki hoidettua

nämä kaikki näkökohdat löytyvät tästä valiokunnan mietinnöstä

nykyisin ulkomaisen luotto ja rahoituslaitoksen toiminnasta suomessa annettuun lakiin sisältyvät säännökset siirrettäisiin tarkistettuina luottolaitostoiminnasta annettuun lakiin eli tähän

eli ei eduskunnassakaan ole osoitettu laajempaa mielenkiintoa siihen vaikka nämä puheet ovat erittäin hyviä niin kuin nytkin

veroparatiiseissahan ei niinkään ole kysymys vain siitä että olisi nollaverokantoja tai matalia verokantoja vaan veroparatiisit nimenomaan mahdollistavat erilaisten erien ja yhtiöiden osien kätkemisen silloin kun intressi tällaiseen kätkemiseen on

loppuvaiheessa energiateollisuus oli eilen yhteydessä sen suhteen miten komissiossa nyt käsittelyssä olevat metsähaketta koskevat muutokset voidaan käsitellä niin että alan yrittäjille ei tässä synny tappioita alkuvuodesta

tässä mielessä tähän asiaan pitäisi entistä enemmän kiinnittää huomiota ja me suomessa pohjoisessa ja venäjä oikeastaan muodostamme maailman merkittävän metsäalueen

edustaja pekkarinen on pankkiasioita hoitavan talousvaliokunnan puheenjohtaja ja talousvaliokunnalla on koska tahansa mahdollisuus kuulla ministeriä missä tahansa ministerin toimialaan kuuluvassa asiassa ja siitä sitten vetää yhteisesti johtopäätöksiä ja esittää asioita tuotaviksi tänne

finanssivalvonnasta annettuun lakiin sisältyviä säännöksiä finanssivalvonnan toimivallasta määrätä rikemaksu ehdotetaan laajennettavaksi siten että rikemaksu voitaisiin määrätä kaikille valvottaville jotka laiminlyövät laissa säädetyn velvollisuuden toimittaa finanssivalvonnalle säännöllisesti valvonnan kannalta tarpeellisia tietoja

onko tässä kansainvälisessä työssä mitä nyt tehdään mahdollisuus puuttua myös veroparatiisien salaisuuteen ja siihen mitä tietoa niissä tapahtuvista operaatioista saamme

mutta sen pitäisi näkyä paremmin suomen toiminnassa myös euroopan unionissa kuten täällä esimerkiksi edustaja anttila totesi

herra puhemies

mutta tänään päättyneessä keskustelussa hyvässä yhteisymmärryksessä ministeri pekkarisen kanssa on päädytty siihen että kyllä tämä valiokunnan mietintö tältäkin osin on pitävä

siellä on pelkästään troikka koolla ja samanlaista troikkakeskustelua tuntuu olevan täällä suomessakin muun muassa tässä metsäasiassa joka on meidän vihreä kultamme

ottaen huomioon kuinka paljon tänään on asioita esittely tältä osin päättyy tähän

arvoisa puhemies

silloin siinä nimenomaan tuli käytännöksi se että siinä on valtiovarainvaliokunta talousvaliokunta ja suuri valiokunta ja tarvittaessa myös eduskunnan täysistunto ettei kävisi niin kuin täällä edustaja pekkarinen tuo esille

mitä te tulette huomenna ja ensi viikolla päättämään

sijoituksia suomeen on se yksi tärkeä tekijä

päijät hämeessä pari vuotta sitten tehtiin selvitystä siitä että voisi olla iso laaja kunta joka meillä on maakunta meillä työssäkäyntialue on maakunta ja osmo soininvaara oli tämä selvittäjä

pitäisi niitä kavereita saada näiltä matkoilta ja sitten tämä invest in finland niin että me saamme niitä sijoituksia kaikkiin maakuntiin ei pelkästään pääkaupunkiseudulle

kyllä nämä asiat ovat niin tärkeitä ja euromääräisesti niin suuria että ne täytyy täällä huolellisesti käsitellä niin kuin pankkiasiat yleensäkin

suomalaiset tietävät mikä on takaus

kun palvelualojen ammattiliitto on tämän esityksen kannalla niin on vaikeaa ainakin minun ollut lähteä siitä että he ovat tässä väärässä lähteä sanomaan heille että kyllä minä paremmin tiedän kuin te mikä pitää hyväksyä

oletteko te valmiit sitomaan suomalaisten budjettivaroja tulevaisuudessa tähän suureen velkataakkaan joka on

tämä on tällainen yhteinen tavoite

minusta nyt täytyisi ottaa huomioon ensinnäkin se lähtökohta että oecd tilastojen mukaan suomessa bruttokansantuotteen suhteessa terveysmenot ovat alhaisimpia

tässä mielessä miten on yhdessä maakuntien kanssa tätä sijoitustoimintaa tehty niin että on siinä kysymys sitten lapista itä suomesta länsi suomesta etelä suomesta kaikki saataisiin tähän mukaan

suomi ei periaatteessa koskaan tähän suostunut mutta nyt nähdään missä ollaan ja mekin olemme sen omaan lakiimme tässä laittamassa

arvoisa puhemies

viime aikoina pienyrittäjät ovat nimenomaan olleet tyytymättömiä siihen että hallitus ei tee heidän hyväkseen niitä asioita joita pitäisi

toisin sanoen se kuntayhtymä malli jota täällä hirveästi arvostellaan minusta siitä kannattaisi ottaa hyvät puolet on tuottanut tämän

tämä on se asia jota nyt erityisesti pitäisi pohtia muun muassa juuri tämän meidän vaikean työttömyyden ja erityisesti myös akateemisen työttömyyden osalta

samaan aikaan rahoitus on tällä hetkellä vaikeutunut ja yrittäjien toimeentulo on todellakin vaikeutunut

se on tuottanut tämän

meidän pitäisi yhdessä löytää nyt ne sellaiset ratkaisut että tärkein asia on terveyskeskus ja että ihminen tulee tässä hoidetuksi

tässä hallituksen esityksessä finanssivalvonnan toimivalta määrätä taloudellisia seuraamuksia finanssimarkkinoita koskevien säännösten rikkomisesta on varsin rajoitettu ja rajoitetumpi kuin useimmissa muissa euroopan unionin jäsenvaltioissa

nyt tässä yritetään hoitaa sillä että pienyrittäjän pitää ruveta tekemään töitä yötä päivää mikä on vaarallista hänelle itselleen ja myös muille

täällä on suurin osa kunnanvaltuutettuja

eikö hallitus voisi nyt näyttää mikä on se pienyrittäjän aseman parantamisohjelma jolla te koetatte parantaa suomalaisen pienyrittäjän asemaa tässä tilanteessa jossa nimenomaan pitäisi hänen itsensä työllisyys turvata ja myös sitten se että hän voisi todellakin yritystään laajentaa

meillähän finanssivalvonta käsittää myös vakuutusyhtiöitten valvonnan joka taas poikkeaa monien muitten maitten valvonnasta jossa on pelkästään pankit

mutta suomessa on nähty hyväksi että näitä finanssitavarataloja jotka lonkeroituvat monien pikkufirmojen kautta toisiinsa tätä kokonaisuutta finanssivalvonta valvoo

finanssivalvonnalla ei ole ollut lainkaan valtuuksia määrätä taloudellisia seuraamuksia

sosialidemokraatithan ystävällisesti neuvoivat teitä että tähän uudistukseen tällaiseen sekamelskaan ei pidä mennä koska se ei ole kansalaisten eikä yrittäjien etu

finanssivalvonta ja suomen pankki ovat kiinnittäneet huomiota talousvaliokunnalle antamissaan lausunnoissa finanssivalvonnan oikeuksiin määrätä hallinnollisia seuraamuksia

finanssivalvonta on tässä yhteydessä todennut että hallinnollisten seuraamusten soveltamisalan laajentaminen ja niiden tason nostaminen samalle tasolle kuin monissa muissa euroopan maissa on tässä tapauksessa erittäin tärkeää finanssivalvonnan uskottavuuden ja tehokkaan valvonnan varmistamiseksi

nämä rahathan on tarkoitettu maakuntien elinkeinojen ja ihmisten työpaikkojen kehittämiseen eikä siihen että sinne palkataan tuottavuusohjelman sijasta eu rahoilla virkamiehiä

me olemme talousvaliokunnassa pyytäneet monia erilaisia tilastoja siitä mitkä pank kien vakuudet ovat mitkä ovat velat ja näitä yhteissummia ja muita

suomessa on kehitetty tällainen ihmeellinen järjestelmä jossa samaa asiaa päätetään moneen kertaan ja siellä maakunnissa ylitarkastajat ja muut palttoo auki kulkevat kadulla ja ottavat vastaan näitä pyyntöjä että tehkää ihmeessä päätöksiä

usein on sitten vastauksena hiljaisuus tai se että ne tilastot eivät anna sellaista vastausta kuin valiokunta olisi halunnut

nyt halutaan että suomalaisetkin pääsevät tähän ettei tarvitse ollenkaan ilmoittaa

päinvastoin samaan aikaan vaaditaan tätä avoimuutta niin että me tiedämme miten rahat liikkuvat ja kuten pienyrittäjät ja palkansaajat jotka joutuvat maksamaan veroa muutkin joutuisivat maksamaan veroa

talousvaliokunta näitten asiantuntijalausuntojen perusteella pitää välttämättömänä että finanssivalvonnalla on kattavat tietojensaanti ja tarkastusvaltuudet ja käytössään tehokkaat hallinnolliset seuraamukset laiminlyöntien ja rikkomusten varalta jotta valvoja voi hoitaa tehtävänsä tehokkaasti kunkin tilanteen vaatimalla tavalla kaikissa oloissa

vanha sanonta siitä että jos on nälkä älä anna kalaa vaan opeta kalastamaan on se yksi asia joka tässä kreikankin tapauksessa pitäisi ottaa huomioon

myös näitä palkitsemisjärjestelmiä jotka ovat olleet esillä eivät nyt niinkään tällä hetkellä luottolaitosten mutta esimerkiksi työeläkeyhtiöitten osalta koskevia säännöksiä tähän luottolaitoslakiin ollaan nyt laittamassa

tämä asia on monelta kantilta tässä tullut esille

on tietysti valitettavaa että pisa tutkimuksissa hyvin menestynyt suomalainen koulumaailma saa tällaisen kolauksen

luottolaitoksilla ja sijoituspalveluyrityksillä on oltava osana luotettavaa hallintoa sellaiset palkitsemisjärjestelmät ja niitä koskevat käytännöt jotka edistävät tuottavasti ja turvaavasti sijoittamista

koti perhe isä ja äiti ovat nuorille tärkeitä mutta sellainen yksi asia tässä on jäänyt vaille huomiota ja se on se että nuoret pojat nuoret miehet ovat tässä yhteiskunnassa se yksi väestönosa joka näyttää pärjäävän huonommin kuin muut

tämä hallitushan on paljon antanut etuuksia ja verohelpotuksia yksityiselle elinkeinoelämälle mutta kun siellä on menossa niin ikärakenteen muutos kuin muukin muutos niin se ei ole lähtenyt tässä suomalaisessa yhteiskunnassa toimimaan sellaisella aktiivisuudella kuin olisi pitänyt

ja lapissakin

tässä suhteessa olisin varmistanut nyt ministeri kiviniemeltä sen että hän tällä puheellaan tarkoitti sitä että näiden toiminnat jatkuvat ja saadaan tämä myös henkilöstön kannalta erittäin tärkeä asia nyt tässä vaiheessa varmistettua että tämän tyyppistä leikkausta ei tehdä ja vaikeuteta tullin toimintaa tarpeettomasti mistä on muun muassa rikospuolella näitä seurauksia jotka tässä tulivat ilmi ja että toteutetaan myös sitten ihan alueellistamista käytännössä järkevällä tavalla

tässä suhteessa varmasti koululaitoksessa opetusministeriössä mutta myös armeijassa joka kerää nämä nuoret miehet yhteen pitäisi kyllä miettiä sitä millä tavoin nuorten miesten ja poikien asemaa tässä suhteessa voitaisiin parantaa ja se yhteisöllisyys ja se kaikki hyvä mitä täällä on nyt koetettu tuoda esille saataisiin nimenomaan myös sitten tähän porukkaan

rahoituslaitosten sellaisia henkilöitä joiden toiminnasta voi aiheutua yritykselle merkittävää riskiä ei saa kannustaa tehtäviin ja vastuuseen nähden suhteettomilla palkitsemisilla ottamaan niin suuria riskejä että ne vaarantavat rahoitusmarkkinoiden vakauden ympäröivän maailman muuttuessa

se on minusta se yksi merkittävä asia ja sitten on se että työeläkeyhtiöt joihin tätä rahaa kerääntyy joka ainoa kuukausi lisää eivät ole näille investointimarkkinoille suomeen sijoittaneet sillä tavoin

käytäntö on osoittanut että rahoitusmarkkinoiden kriisiydyttyä julkisen vallan ja kansainvälisen yhteisön on tultava pelastajaksi

molemmathan tekijöistä ovat olleet juuri näitä tai kaikki oikeastaan myyrmannia myöten joista on puhuttu nuoria miehiä

mitä tulee sitten tähän altiaan niin minusta jos nyt näin tehdään on tärkeätä se että valtio jää sinne kuitenkin omistajaksi ja että kansalaisille tarjotaan mahdollisuus tulla myös altian omistajiksi